toiseksi pitää kiittää ministeri orpoa siitä että näissä ahtaissa valtiontalouden raameissa on kuitenkin viime kehysriihessä onnistuttu jonkun verran saamaan lisää voimavaroja poliisille

muistaakseni viime vuonna säädimme lain jossa passiin tarvitaan myös sormenjälkitiedot ja nämä sormenjälkitiedot sitten säilytetään erillisessä passirekisterissä

sitäkö pelätään

minun mielestäni kaikkein epä älyllisimpiä argumentteja ovat ne joissa sanotaan että sadoiksituhansiksi vuosiksi itse asiassa tänä aamuna radiossa sanottiin jo että miljooniksi vuosiksi jäävät nämä jätteet ihmiskunnan kohtaloksi

tietoako pelätään

kun tätä perussuomalaisten ja keskustan yllytystä selvittämättä miettii niin minulle ainakin tulee mieleen tilanne jossa ihminen ei uskaltaisi katsoa peiliin koska hän pelkää sitä mitä sieltä peilistä näkyy

minäkin olisin saanut paljon enemmän ääniä kaikissa vaaleissa jos olisin ollut esimerkiksi edustaja pertti salolaisen näköinen tai edes edustaja kimmo sasin näköinen

ensin vastaan ministerin vastaukseen

mikään ihmisoikeuselin ei ole suomea sitovalla tavalla todennut että suomi ei noudattaisi kansainvälisiä sopimuksiaan

enemmänkin olisi ollut tervetullutta mutta päästiin edes tähän

onko meidän saavuttamamme ihmiskunnan kekseliäisyyden aste todellakin se vihoviimeinen huippu

kun tämä laki säädettiin niin silloin tietysti perustuslakivaliokunta ja tietosuojavaltuutettu ja muutamat muutkin tahot pitivät erittäin tärkeänä korostaa sitä että näitä sormenjälkitietoja saadaan käyttää vain passiasioihin ja tietyissä tilanteissa esimerkiksi vainajan tunnistamiseen mutta niitä ei saa siis nimenomaan ei saa käyttää rikosten selvittämiseen

lopuksi haluan kiinnittää huomiota siihen että viimeisten vuosien aikana kun on tehty uudistuksia jotka liittyvät rikosten esitutkintaan tai kotietsintään tai vangitsemisiin kuulusteluihin ja muihin aina näissä uudistuksissa on vaikeutettu poliisin toimintaa rikollisuuden ehkäisemiseksi paljastamiseksi ja konnien vastuuseen saattamiseksi

arvoisa herra puhemies

ja kuten sanottu nykyinen käytäntö joka meillä on suomessa on valtaosassa muita eu maita ja kaikki nämä maat ovat osallisina samoissa arvostetuissa ihmisoikeussopimuksissa

se on hieno asia että ulkomaalaiset viihtyvät suomessa mutta se ei ole hieno asia että ulkomaalaiset vangit viihtyvät suomessa kuten äskeisestä edustaja mäkelän puheenvuorosta kävi ilmi

ajatelkaa mitä me olemme viimeisen kahdensadan vuoden aikana keksineet jos ei tulevien vuosien tuhansien kymmenientuhansien satojentuhansien vuosien aikana keksitä mitä jätteelle tehdään niin johan on kumma

arvoisa herra puhemies

loppiainen pitäisi ehdottomasti lisätä niihin päiviin jolloin kaupat saavat olla vapaasti auki ehkä myös helatorstai ja helluntai jotka täällä tuotiin esiin

mutta sitten asiaan

olen ymmärtänyt että todella useamman vuoden kakku pitää olla tänä päivänä ulkomaalaisella suoritettavana jotta tähän siirto operaatioon kannattaa ryhtyä ja kuten edustajat tolvanen ja jokinen täällä jo toivat esiin aivan tämmöisiä käytännön muutoksia tekemällä voitaisiin huomattavasti tätä prosessia nopeuttaa

jo silloin ihmettelin myös täältä pöntöstä sitä mikä ihme siinä on että esimerkiksi törkeiden rikosten selvittämiseen ei saisi käyttää olemassa olevia sormenjälkitietoja

perussyy on se että koko muu suomalainen yhteiskunta pyrkii siihen että jos ihminen on suomessa vailla laillista oikeutta siihen niin hän mahdollisimman pian poistuu suomesta

toivon todellakin että tämä hallitus ei tee yhtään ainutta uudistusta jolla sanotaan nyt sitten kauniisti ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien nimissä vahvistettaisiin konnien asemaa ja entisestään vaikeutettaisiin poliisien tärkeää työtä

loppiaisena maahan saapuu kymmeniätuhansia venäläisiä matkailijoita jotka tulevat asiakkaiksi suomalaisiin kauppoihin ja tuovat näin suomalaisille ihmisille työtä ja toimeentuloa

olen edustaja lepän kanssa ihan samaa mieltä siitä että se on suorastaan skandaalimainen tilanne että eri laskelmien mukaan meillä on parin miljardin euron investoinnit odottamassa erilaisissa lupakäsittelyissä

jos meiltä löytyy vaikkapa jostakin hotellista raiskattu ja murhattu nainen ja siitä vierestä löytyy viskilasi josta saadaan sormenjäljet niin mikä ihme siinä on ettei sormenjälkien omistajaa sitten saada katsoa poliisin omasta passirekisteristä

se että se olisi kokoomuksen ansiota että nämä byrokratia ja lupaprosessit ovat tällaisia siitä kunniasta meidän on pakko kieltäytyä

kuten kerroin kun kahdeksan vuotta keskusta oli pääministeripuolue niin silloin teidän johtamanne hallitukset eivät pystyneet lähtemään tätä asiaa purkamaan

pamin logiikalla ilmeisesti pitäisi loppiaisena ja venäläisturistien varalta panna myös ravintolat kiinni hotellit kiinni laskettelukeskukset kiinni kylpylätkin voitaisiin panna kiinni ja sen jälkeen voitaisiin panna rajatkin kiinni etteivät venäläiset matkailijat häiritse pamilaisten rauhaa

kun mainitsin edellisessä puheenvuorossani että myös näitä valitusoikeuksia voisi rajoittaa niin en tietystikään selvyyden vuoksi sanottakoon tarkoittanut sitä että ulkomaalaisten valitusoikeuksia normaaleissa oikeusasioissa voitaisiin rajoittaa

tätä ei siis tässäkään laissa nyt esitetä mutta henkilökohtaisesti toivon että keskustelu tästä aiheesta jatkuu ja että myöhemmässä vaiheessa tullaan poliisin tietojensaantioikeutta sillä tavoin lisäämään että ainakin törkeiden rikosten selvittämiseksi on oikeus verrata esimerkiksi rikospaikalta saatuja sormenjälkiä passirekisteriin josko sormenjäljille tätä kautta löytyisi haltija

voi olla että täällä ollaan sitä mieltä että me kansanedustajat jotka pidämme välttämättömänä sitä että ne ihmiset jotka ovat laittomasti suomessa palautetaan lähtömaihinsa olemme epäinhimillisiä ihmisiä

sen lisäksi on asetettu lauri tarasti selvittämään miten jatkossakin näitä ympäristöprosesseja voitaisiin sujuvoittaa

mitä sitten herra puhemies vielä tulee näihin venäläisiin vankeihin joita meillä suomen vankiloissa valitettavan monia on niin minun mielestäni olisi hyvä jos suomi ja venäjä voisivat tehdä sellaisen kahdenvälisen sopimuksen että venäläiset vangit passitettaisiin venäläisiin vankiloihin istumaan tuomioitaan

sen lisäksi on kutsuttu pääministerin toimesta ministeri sanni grahn laasosen johdolla kaikki puolueet pohtimaan miten voitaisiin näitä lupaprosesseja ja turhia normeja karsia ja tämä työryhmä käsittääkseni tekee yhdessä pohjatyötä seuraavaa hallitusta varten

mutta näin hyvät kollegat suomalainen yhteiskunta tänä päivänä toimii enkä voisi kuvitella että se voisi muulla tavoin toimia

tätä keskustelua on jonkun verran julkisuudessa aivan viime päivinäkin käyty ja tietosuojavaltuutettu on viimeksi tosiaan päivä pari sitten televisiouutisissa tuonut esiin niitä ideologisia ongelmia mitä liittyy kuulemma siihen että muidenkin ihmisten kuin rikoksiin syyllistyneiden ihmisten sormenjälkitietoja saataisiin käyttää rikosten selvittämiseen

arvoisa herra puhemies

no nytten samanaikaisesti kun me siis toimimme niin että maassa laittomasti olevat ihmiset palaisivat lähtömaihinsa niin samanaikaisesti me toisella kädellä näille samoille laittomasti maassa oleville ihmisille olemme laajentamassa heidän terveyspalveluitaan

luulisin että venäjällä vankilaolosuhteet ovat riittävän sopivat jotta näin voitaisiin toimia ja uskon kun nämä rikolliset tietäisivät että jos he suomessa tekevät rikoksen ja jäävät siitä kiinni niin he joutuvat lusimaan oman tuomionsa venäläisissä vankiloissa että se toimisi kuten jo edellisessä puheenvuorossani sanoin ihan näin yleisestävästi eli ennalta ehkäisevästi

tässä toiminnassa siis veroparatiiseissa veronkierrossa talousrikollisuudessa rahanpesussa liikkuvat valtavat rahamäärät ja nämä rikokset aiheuttavat huomattavaa vahinkoa ensinnäkin rehellisille yrittäjille ja pelisääntöjen mukaan toimiville yrityksille jotka joutuvat kilpailemaan näiden veroa välttävien ja veronsa maksamatta jättävien yritysten kanssa

eli edustaja leppä jos kysytään rehellisesti minkä hallituksen aikana on todella ryhdytty edes ryhdytty purkamaan turhaa byrokratiaa erilaisten valitus ja vetkutusmadollisuuksien karsimiseen ryhdytty yhdistämään näitä lupamenettelyjä ryhdytty purkamaan turhaa byrokratiaa väljentämään normeja niin edustaja leppä rehellinen vastaus on se että nimenomaan tämän vaalikauden hallitusten aikana joita kokoomus on johtanut

lähetekeskustelussa eräät edustajat halusivat nähdä tässä puheena olevassa korjauksessa heijastumia ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen ja puolueiden tilanteeseen mutta kyllä minä olen ministeri soinin kanssa samoilla linjoilla siinä että tässä oli kyseessä historiallisen vääryyden korjaaminen

onko tämä sellainen tekijä joka saa heidät entistä varmemmin palaamaan vapaaehtoisesti omiin koti ja lähtömaihinsa

kun edustaja modig käytti edellisen puheenvuoron niin en malta olla sanomatta että edustaja modig esimerkiksi monivuotisena televisiokasvona radioäänenä ja toimittajana on aivan eri asemassa kilpailussa jonkun saman vaalipiirin saman puolueen tuntematonta ehdokasta vastaan

arvoisa herra puhemies

enpä usko

henkilökohtaisesti pidän yhteiskunnan intressiä rikosten selvittämiseen erittäin tärkeänä intressinä ja yhteiskunnan intressiä kansalaisten turvallisuuden vahvistamiseen erittäin tärkeänä intressinä

edustaja mustajärvelle totean että en ole tässä keskustelussa enkä muutoinkaan epäillyt vasemmiston edustajien isänmaallisuutta

tämä kustannuspuoli ei omassa ajattelussani ole tässä keskeisin mutta sekin on toki totta että me olemme tilanteessa jossa haemme miljardiluokan säästöjä suomalaisessa yhteiskunnassa ja tällaisessa tilanteessa vain hyvin poikkeuksellisista syistä pitäisi luoda uusia pysyviä menoja

urho kekkosen valitseminen poikkeuslailla uudelleen oli sinänsä kyseenalainen prosessi mutta häpeällinen oli se tapahtumaketju jolla silloinen smpn oppositio ostettiin puoluelain muutoksella poikkeuslain taakse

toiseksi nämä rikokset aiheuttavat valtavaa vahinkoa veron saajalle eli muille veronmaksajille jotka joutuvat tietyllä tavalla maksamaan verot niidenkin puolesta jotka veroja pakenevat tai rikollisin keinoin veroja kiertävät ja jättävät oman osuutensa maksamatta

uskon että kaikki toimimme parhaan kykymme mukaan suomen hyväksi mutta meillä on erilaisia näkemyksiä siitä mikä on suomelle ja suomalaisille hyväksi

meidän ei pidä antaa murhamiehille raiskaajille ryöstäjille ja muille rikoksentekijöille erityistä etumatkaa ja helpotusta sillä että vaikeutamme poliisin oikeutta saada eri rekistereistä sellaisia tietoja jotka ovat tarpeellisia rikosten selvittämistä varten

tällöin voisi olla tämän tuntemattoman ehdokkaan ainoa mahdollisuus kilpailla edustaja modigin kanssa edes yrittää kilpailla edustaja modigin kanssa se että hän satsaisi niin paljon enemmän tähän vaalikampanjaansa

olen rouva puhemies sitä mieltä että silloisen edustaja veikko vennamon tuolloin lanseeraama termi seteliselkärankaisista oli täysin osuva ja olen iloinen siitä että olen ollut eduskunnassa niin pitkään että sain nähdä tämän päivän jolloin tämä historiallinen vääryys ja häpeä korjattiin

mielestäni tässä talossa toimivat kansanedustajat saavat no en tiedä voiko sanoa maan parasta mutta lähes parasta palvelua mitä missään yrityksessä tai yhteisössä voi saada

minä ben zyskowicz vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan

onko juuri tämä laittomasti suomessa olevien terveyspalvelujen laajentaminen sellainen välttämätön uusi pysyvä meno joka näissäkin olosuhteissa tulisi säätää

sen sijaan olen arvostellut vanhaa vasemmistoa ja näköjään siihen on aihetta nykyistäkin vasemmistoa eräänlaisista kaksoisstandardeista joilla lähi idän valtioita arvioidaan

minun mielestäni on tärkeätä että viranomaisilla suomessakin on riittävät voimavarat ja riittävät valtuudet tehokkaassa talousrikollisuuden torjunnassa ja rikoshyödyn jäljittämisessä

eli tarkoitan sitä että kampanjakattoa voidaan puolustaa ja sitä voidaan vastustaa mutta mitään sellaista keinoa ei käytännössä ole jolla täysin tuntemattomat ehdokkaat voisivat pärjätä niitä vastaan jotka ovat hyvin tunnettuja esimerkiksi sen vuoksi että ovat olleet pitkään eduskunnassa kuten minä itse